täällä on hyvin paljon vähemmän puhuttu hallitusohjelmaan sisältyvästä sosiaali ja terveyspalvelujen turvaamisen kannalta merkittävästä kirjauksesta

meillä on useita keinoja vaikuttaa olipa sitten kyseessä rahoitus maahanmuuttajajärjestöjen toiminnalle somaliassa missä tuetaan synnytysklinikka ja neuvolatoimintaa sekä koulutusten järjestämistä kyläkätilöille ja terveystyöntekijöille eri puolilla maata tai verohallinnon osallistuminen oecdn kansainvälisten pelisääntöjen sopimiseen tai suomalaisten puhtaan teknologian ratkaisujen tarjoaminen maailmanpankin hankkeisiin vesi ja sanitaatiohuollon parantamiseksi

hallituksen tavoitteena on että perusterveydenhuolto ja terveyskeskukset vahvistuvat eivät suinkaan heikkene niin kuin oppositio on täällä yrittänyt väittää

on hienoa että tämä on nyt meillä täällä käsittelyssä koska tämän lain valmisteluhan aloitettiin jo viime kaudella mutta se ei sitten todellakaan ehtinyt perustuslakivaliokunnasta vielä valiokunnan mietintökäsittelyyn

meidän tulee ajatella uudella tavalla meidän tulee löytää uusia resursseja ja meidän tulee toimia yhä enemmän yhteistyössä yli perinteisten siilojen jotta asetetut tavoitteet kunnianhimoiset tavoitteet voidaan toteuttaa ja saavuttaa

täällä on muutamia ja itse asiassa erittäin monia hyviä kirjauksia ja hallitus haluaa jatkossakin kehittää koko suomea muun muassa siitä että jokaisessa maakunnassa on jatkossa korkeakoulu yliopistokeskuksia kehitetään ja monia monia muita

näitä säännöksiä on ehdottomasti selkiytettävä jotta me voimme turvata tutkijoiden ja tutkimusyhteisöjen osallistumisen muun muassa alan kansalliseen tutkimusyhteistyöhönkin

tulevien vuosien suunnittelu tulee perustumaan tähän selontekoon ja kun resurssit ovat vähäisemmät on entistä tärkeämpää katsoa mihin ne kohdistetaan ja miten ne käytetään mahdollisimman tehokkaasti

muissa pohjoismaissa on jo vastaavaa sääntelyä joten on hyvin tärkeätä että tässä asiassa päästään nyt vihdoin ja viimein eteenpäin

kehityspolitiikassa keskitämme voimavaramme muutamiin selkeisiin painopisteisiin jotka nojaavat suomalaisen yhteiskunnan periaatteisiin ja osaamiseen kiinnostavat kumppaneitamme ja ottavat huomioon uudet yk tavoitteet

keskitymme erityisesti neljään kokonaisuuteen

naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamiseen kehitysmaiden omien talouksien kehittämiseen työpaikkojen elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskuntien demokraattisuuden ja toimintakyvyn mukaan lukien verotuskyvyn vahvistamiseen sekä ruokaturvan veden ja energian saatavuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseen

naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on ollut pitkään keskeinen osa suomen kansainvälistä profiilia mutta se ansaitsee vieläkin suuremman huomion

kumppaneitamme tässä työssä ovat suomalaisen yhteiskunnan eri toimijat kumppanimaat sekä erityisesti kolme keskeistä yk järjestöä eli un women unfpa ja unicef

vaikutamme myös muissa järjestöissä ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa kuten maailmanpankissa vahvasti tyttöjen ja naisten oikeuksien huomioimiseksi kaikessa niiden työssä

toinen kantava ajatus hallituksen linjauksessa on että kestävää kasvua ja hyvinvointia ei kehitysmaissa saavuteta ilman talouselämää työpaikkoja ja elinkeinojen kehittymistä

kehitysmaiden kestävä kehitys edellyttää ennen kaikkea työpaikkoja toimeentulomahdollisuuksia ennustettavia liiketoimintaympäristöjä ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja suunnitella sitä

hallitus on ottanut tässä etunojaisen uudistavan linjan

ensinnäkin suomi osallistuu hallituskauden aikana kansainvälisiin ponnisteluihin saada kehitysmaihin kestävän kehityksen mukaisia investointeja

toiseksi hallitus kannustaa suomalaisyrityksiä tarjoamaan kehitysmaille ja kansainvälisille kehitystoimijoille osaamistaan ja innovatiivisia ratkaisuja

uudistamme myös kehitysyhteistyövaroin rahoitettavia tukimuotoja niin että ne vastaavat entistä paremmin kehitysmaiden tarpeita

meillä suomessa on ongelmana se että meillä on pitkät hoitojonot terveyskeskuksiin ja toisaalta samaan aikaan terveyserot ihmisten välillä kasvavat ja onkin tärkeää että sote uudistus nyt niin kuin hallitus on linjannut etenee

kolmanneksi yritysvastuuta kehitetään edelleen yritysten järjestöjen ja viranomaisten yhteistyössä

terveyskeskuksiin on nimenomaan enemmän saatava tätä ennalta ehkäisevää toimintaa mutta myöskin kysyisin ministeriltä siitä kun ruotsissa on otettu käyttöön tämmöinen valinnanvapaus joka mahdollistaa sen että julkisen toimijan rinnalla on myös yksityisiä toimijoita mikä on siellä muun muassa lisännyt terveyskeskusten määrää ja lyhentänyt näitä hoitojonoja

suomi on tässä ollut edelläkävijä

miten suhtaudutte voisiko tämä olla yksi asia jolla myös näitä ongelmia voitaisiin poistaa

suomi on maailman huipputasoa paitsi yhteiskunnan toimivuudessa myös verotuksessa enkä tarkoita tällä verotuksen tasoa vaan tapaa jolla veron keruu on järjestetty

olemme auttamassa kehitysmaita kehittämään verotuskykyään jotta ne voivat jatkossa entistä paremmin rahoittaa itse keräämillään verotuloilla julkisia palvelujaan ja kehittää yhteiskuntiaan

edistämme myös kansalaisten yhdenvertaisia poliittisia vaikutusmahdollisuuksia ja tavoitteena ovat yhteiskunnat joissa on hyvä hallinto toimiva oikeuslaitos riittävät julkiset palvelut vapaa kansalaisyhteiskunta ja todellinen sananvapaus

puhtaan teknologian ja biotalouden maana suomella on hyvin paljon annettavaa esimerkiksi toimivien ympäristöllisesti kestävien ja ilmastoälykkäiden energiaratkaisujen saralla

kahdenvälisistä kumppanimaista tukea suunnataan muun muassa somalialle etiopialle myanmarille eli burmalle sekä syyrian ja irakin konflikteista kärsiville alueille

muiden kumppanimaiden kuten kenia tansania mosambik afganistan nepal kanssa yhteistyö jatkuu ja joidenkin maiden kehitys mahdollistaa yhteistyön painopisteen siirtämisen kohti yksityisen sektorin ja sen edellytysten tukemista

suomi tukee myös ukrainaa palestiinalaisalueita lähi idän ja pohjois afrikan aluetta eritreaa keski aasian maista kirgisiaa ja tadzhikistania sekä vietnamia

kuten alussa totesin maailman humanitäärinen hätä on suurin sitten toisen maailmansodan

näiden pikaluottojen vuoksi kevytmielinen velkaantuminen on todellakin valloillaan kaikkialla suomessa ja liian moni suomalainen erityisesti nuori ajautuu sellaiseen ahdinkoon josta voi olla todella vakavia seurauksia niin kuin tänäänkin saimme stt uutisten kautta kuulla

mehän teimme täällä tosiaan lakialoitteita jo aiemmin eduskunnassa ja nyt tässä hallituksen esityksessä on kaksi kohtaa

arvoisa puhemies

juuri se kohta mikä toisessa lakialoitteessa oli elikkä se että enimmäismäärä tulee näille lainoille ja se että luottokelpoisuus arvioidaan paremmin kuin tähän asti

pidämme kiinni suomen perusarvoista ja periaatteista

suomen kehityspolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita ovat edelleen ihmisoikeuksien edistäminen äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen

harkittiinko missään vaiheessa näiden perintäyhtiöiden ja pikavippejä antavien yhtiöiden kytköksien arvioimista tämä oli nimittäin yksi kohta siinä omassa lakialoitteessani johon toivoin että olisi myös puututtu ja olisiko tällä vielä mahdollisesti saatu jotain lisätehoa tähän toiminnan suitsimiseen

kaikessa toiminnassamme tuemme lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien kuten erityisesti vammaisten oikeuksia sekä edistämme sukupuolten välistä tasa arvoa

hallitus teki sen mitä pitikin koska tekemättä ei voitu jättää

vapaa ja monimuotoinen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan peruspilareita ja tätä ulottuvuutta suomalaisjärjestöt yhteistyömaissaan yhdessä kumppaniensa kanssa vahvistavat

suomalaisen järjestökentän moninaisuus ja osaaminen on hieno asia ja jatkammekin edelleen suomalaisjärjestöjen toiminnan tukemista painottaen kumppanuusjärjestöjen monivuotisia ohjelmia

järjestöjen ja yritysten sekä valtionhallinnon eri toimialojen osallistumisen lisäksi on tärkeää että muun muassa korkeakoulut tutkimuslaitokset sekä eduskuntapuolueet osallistuvat omien kanaviensa kautta kehitysmaiden osaamisen ja yhteiskuntien kehittämiseen sekä ratkaisujen löytämiseen globaaleihin kehityskysymyksiin

arvoisa puhemies

viime vaalikauden loppupuolella eduskunta keskusteli suomen kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta valtioneuvoston selonteon pohjalta

se on ollut aina tärkeätä kun suomi on elänyt vaikeita aikoja

meitä haastetaan joka puolelta

silloinkin tehtiin suuria tekoja muun muassa kuntauudistusta saatiin eteenpäin

kysyisin tässä nytten edustaja sipilältä kuitenkin se jäi hieman aikaisemmassa keskustelussa epäselväksi mikä on tämä keskustan oikea talouspoliittinen linja